tässä salissa on puhuttu monesti ihan viime aikoina harmaasta taloudesta

minulle tulee mieleen että nyt tämän erittäin älyttömän paljon hallintoa ja byrokratiaa yrittäjille lisäävän lainsäädännön jälkeen kun tämä tullaan hyväksymään lisääntyy byrokratia ja hallinto siellä yrityksissä

tästä jäteverolaista puhuttiin lyhyesti jo valtiovarainvaliokunnassa ja äsken valiokunnan puheenjohtaja jo kuvasi sen ilmapiirin mikä valiokunnassa oli kun tästä keskusteltiin

se on kiistatonta

nimenomaan se että meillä puhutaan paljon hallinnon purkamisesta ja byrokratian vähentämisestä mutta sitten me kuitenkin täällä eduskunnassa säädämme tämmöisiä lakeja joissa selvästi todellakin sitä turhaa byrokratiaa ja turhaa hallinnointia lisätään

se on aivan selvää että tätä on yrityksissä aivan mahdoton valvoa

ihan yrityksen sisälläkin sitä on kenenkään mahdoton valvoa mitä se yrittäjä siellä itse puuhastelee

esimerkiksi perjantaina iltapäivällä on aikaa huoltaa autoa ja tehdä toimenpiteitä millä varmistetaan että seuraavalla viikolla taas kaikki autot voivat startata liikkeelle

tämmöistä toimintaa ei voi millään hyväksyä ja uskon että tämä osaltaan lisää sitä epäluottamusta poliittista päätöksentekokoneistoa kohtaan

on äärimmäisen vaikea ymmärtää että tämmöistä lisähallintoa ja byrokratiaa euroopan parlamentti on voinut meiltä edellyttää ja vaatia

nyt puhutaan lisätalousarviosta ja se on käsittelyssä mutta tämä lisätalousarvio kyllä pitää sisällään semmoisia asioita jotka ovat hallituksesta siis lähtöisin mutta jotka eivät kyllä lisätalousarvioon kuuluisi

tämä lisää epäluottamusta myöskin meitä kansanedustajia kohtaan kansan keskuudessa siksi että nyt tässäkään keskustelussa varmasti kukaan ei puolusta tänään tämä lisää byrokratian lisääntyvän halli hallin on täällä tätä lisääntyvää byrokratiaa lisääntyvää hallintoa kukaan ei täällä varmastikaan sitä puolusta ja silti me säädämme tämmöisiä lakeja

juuri tämä lapsilisäleikkausten kompensaatio ja siitä sitten johtuvat kompensaatiot verohallinnolle on yksi asia

mutta erityisesti liikennehankkeissa kyse on siitä että lisätalousarviossa nyt ehdotetaan aloitettavaksi uusia liikennehankkeita

teen muutosehdotuksen joka on jaettu pöydille ja joka tarkoittaa sitä että selkämeren kansallispuisto perustetaan satakunnan alueelle mutta sitä ei uloteta vakka suomeen

liikenteen rakentamiseen pitäisi suhtautua hyvin pitkäjännitteisesti eikä tällä tavalla että lisätalousarviossa nostetaan asioita jopa kaikkien suunnitelmien pitkän tähtäimen suunnitelmien liikenneselonteon ulkopuolelta

elikkä vastaavaa epäsuhtaa kuin tässä autoilijoilta kerättyjen rahojen ja toisaalta tienpitoon käytettyjen varojen välillä ei löydy mistään maailman valtioista ei länsimaista

miten hallitus aikoo tulevaisuudessa turvata tämän tienpidon jos tämä epäsuhta jatkuu tällaisena vai aiotaanko tulevaisuudessa edelleenkin järjestää niin että miljarditolkulla autoilijoilta kerättyä rahaa käytetään yhteiskunnassa muihin menoihin

arvoisa puhemies

tämän mitä edustaja zyskowicz hyvin perusteli että hallintoa kevennetään keskittämällä kalataloushallinto kolmeen ely keskukseen on nyt hyvä edetä tällä tavalla mutta jos olisi haluttu ottaa vähän reippaampi askel niin nämä kalatalousasiat olisi siirretty riistakeskukselle

minusta nämä kalatalousasiat ottaen huomioon että sen elinkeinon piirissä toimii enää aika pieni joukko yrittäjiä olisi voitu siirtää suoraan riistahallinnolle

kun puhemies sallii tässä yhteydessä keskustelun maatalouspolitiikasta ja nimenomaan etelä suomen kansallisesta tuesta niin haluaisin nyt sanoa näin ystävällisesti keskustalaisille että älkää nyt kiihkoilko niin kovasti tästä asiasta

arvoisa puhemies

luonnonmukaisesta tuotannosta ja luonnonmukaisten tuotteitten käytöstä

kuluttajathan käyttävät luonnonmukaisia tuotteita ja se tarkoitus varmaan on että sillä säästetään ympäristöä mutta myöskin sitten edistetään ihmisten terveyttä

tämä varmaan on niin kuin se tavoite minkä takia luonnonmukaisia tuotteita ylipäätään halutaan tuottaa ja myöskin sitten kuluttaa

luonnonmukaiseen tuotantoon liittyen voin sanoa nyt voi jo sanoa vuosikymmenten kokemuksella muutaman sanan tuosta valvonnasta

ensinnäkin edustaja mäkipää oli jossain suhteessa oikeassa siinä että kyllä tämä luottamuksen herättäminen nimenomaan tuotantoketjun ja kuluttajan välillä on se olennainen asia

valvonnalla ei kyllä pystytä korvaamaan sitä luottamusta ja luotettavuutta mikä nimenomaan siellä alkutuottaja ja jalostajapäässä täytyy olla

meillä sitten tässä edellä on puheenvuoroja käytetty tästä valvonnasta ja yhdyn täysin siihen että meillä on menty jopa ihan mahdottomuuksiin tässä valvonnassa ja valvonta lisää jatkuvasti byrokratiaa

tätä valvontaa ja sääntelyä on pakko tulevaisuudessa vähentää

arvoisa puhemies

olen jyrkästi samaa mieltä edustaja zyskowiczin kanssa näistä vaikutuksista

ensinnäkin on ilman muuta selvää että tupakka askin hinnalla on vaikutusta siihen kuinka paljon tupakkaa tässä maassa myydään

valiokunnan puheenjohtaja voisi valistaa kun siinä on valiokunta muuttanut sanktiota niin että luonnonmukaista tuotantoa koskevien säännösten rikkomisesta on tuomittava jollei muualla laissa säädetä ankarampaa rangaistusta luonnonmukaista tuotantoa koskevien säännösten rikkomisesta sakkoon

on ilman muuta selvää myöskin että jos tupakka askeja myydään tässä maassa vähemmän niin myöskin nuorten tupakointi entisestään vähenee

mutta tämä voidaan tuottaa näyttää tupakka tupakkaveron tuotto ei ole ihan karamellirahoja se on suunnilleen sama kuin autoveron tuotto

kuvitelkaa se on suunnilleen sama kuin autoveron tuotto

tässä voi olla sitten ihan toinenkin näkökulma että nyt tämä uusi laki voi heikentää liikenneturvallisuutta

nimittäin tiedän monia yrittäjiä joilla on muutamia työntekijöitä muutamia kuljettajia töissä yrityksessään ja nämä yrittäjät varmistavat sitten kaikin tavoin kaikin keinoin ja koko sen valveillaoloajan mitä he ovat että kalusto on kunnossa kalusto on hyvässä ajokunnossa ja varmistavat sillä että niillä olis mahdollisimman turvallinen

arvoisa puhemies

on syytä kiittää tarkastusvaliokuntaa hyvin tehdystä työstä

tämä mietintö ja erityisesti mietinnön esittelypuheenvuoron käyttänyt puheenjohtaja brax ansaitsee kyllä nyt kiitoksen siitä että tähän it järjestelmien hankintaan ja niitten hankintojen rahoitukseen nyt on todellakin eduskunnassa paneuduttu

tämän jälkeen saattaa olla niin että joku asia jää huomaamatta yrittäjältä ja siksi tämä ei ole niin yksiselitteinen

kiinnittäisin myöskin huomiota noihin suojelumetsiin

varmaan tällä nyt säädettävällä lailla on hyvä tarkoitus niin kuin täällä on monessa puheenvuorossa todettu mutta minä olen kuunnellut tätä keskustelua erittäin huolestuneena jo verojaoston puheenjohtajan esittelypuheenvuoroa ja myöskin sitten erityisesti valtiovarainvaliokunnan puheenjohtajan tässä käyttämää puheenvuoroa missä hän totesi että veropoliittisesti tämä on aivan mahdoton

edustaja heinonen otti esille että valiokunnissa joku asiantuntija jonka sanalla on painoarvoa on liikennevaliokunnassa lausunut täysin päinvastaista kuin mitä työ ja tasa arvovaliokunnassa ja tämä kyllä herättää kysymyksiä

tämä ei riitä tietenkään meille että nyt paneudutaan tähän ja tiedämme ne ongelmat vaan tämä edellyttää paitsi näitä ponsia myöskin toimenpiteitä hallitukselta mahdollisimman nopeita lakiesityksiä

myöskin siinä valossa kun meillä kaiken aikaa puhutaan ja tavoitellaan että lainsäädäntöä pitäisi yksinkertaistaa ja varmaan se koskee myöskin verolainsäädäntöä niin on tämä aika mahdotonta että me emme saa sitten sitä järkeä käyttää täällä eduskunnassa jos täällä todetaan että tämä on mahdoton

kyse ei ole mistään karamellirahoista

kyse on päällekkäisyyksistä avustusten myöntämisessä niin tekesin sitran sosiaali ja terveysministeriön kuin monen muunkin tahon päällekkäisistä avustuksista

edes metsätaloustarkoitukseen niitä ei käytetä

meillä pitäisi olla täällä eduskunnassa edustaja kataja myöskin oikeus käyttää sitä järkeä

muuten nämä tulevat vastaan meitä aika pahasti jos me emme saa vapaasti sitä käyttää vaan meitä holhotaan ja sillä tavalla tuolta hallituksen taholta että oikeastaan mikään ei saa muuttua

aika paljon täällä eduskunnassa on semmoisia esityksiä jotka me näemme mahdottomiksi mutta myöskin mahdottomaksi koemme muuttaa niitä täällä

nyt puhutaan kalataloushallinnon uudelleenjärjestämisestä ja sikäli tämä on oikeansuuntainen kehitys että kunhan niistä ely keskuksista mistä nyt työvoimaa vapautuu poistuu nämä kalataloushallinnon asiat niin sen työvoiman käyttöä voidaan kohdentaa vähän järkevämmin

ketään ei irtisanota mutta nämä henkilöt voivat hoitaa vaikka niitä maatalouden tukivalvontoja joihin tarvitaan monimutkaisen tukijärjestelmän johdosta lisää voimia

mutta haluan sanoa että tämän nyt eduskunnassa käsiteltävän valiokuntakäsittelyssä olevan kalastuslain uudistuksen osalta edustaja leppä täällä käytti kyllä poikkeuksellisen hyvin perustellun ja joo joo joo joo kyllä hyvää sisältö hyväsisältöisen puheenvuoron

elinvoimaisen maaseudun tukijalkoja ovat laadukas elintarviketuotanto luonnonvarat ja bioenergia

toisaalta maaseutu on se tukijalka jolle perustuu niin kotimaisten elintarvikkeiden saatavuus kuin uusiutuvan energian tuotantokin

se miksi luonnonmukaisesti tuotettuja elintarvikkeita nimenomaan alkutuotteita raaka aineita menee tavanomaiseen tuotannon jalostukseen johtuu paljolti juuri tästä meidän ihan yltiömäisestä sääntelystä ja siihen liittyvästä valvonnasta

uusiutuvan energian edistämistoimet luovat uutta työtä ja investointeja joka puolelle suomea

suomessa toimii paljon pieniä yrityksiä luonnonmukaisten tuotteitten jatkojalostajana mutta erittäin paljon on ollut viime vuosina pieniä yrityksiä jotka ovat lopettaneet toimintansa kokonaan tai lopettaneet ainakin luonnonmukaisten tuotteitten jalostamisen johtuen siitä että tulee yrittäjälle liian raskaaksi ja liian kalliiksi järjestää kaikki ne tuotantotilat sillä tavalla kuin nämä välillä aivan mahdottomuuksiin menevät vaatimukset edellyttävät

on huomionarvoista että tehdyt ratkaisut kannustavat energiapuun tehokkaaseen korjuuseen mutta samalla turvaavat ainespuun saannin metsäteollisuudelle

myöskin valvonta mistä tässäkin keskustelussa on paljon puhuttu on sitä luokkaa että pienet yritykset ja yrittäjät jotka toimivat vähillä resursseilla eivät kerta kaikkiaan kykene toimimaan

toisen sukupolven biodieseltuotannolla paitsi parannetaan suomen polttoaineomavaraisuutta on se myös maaseudun etu kun puuta jalostetaan pidemmälle

arvoisa puhemies

ydinmaaseudulla maataloustuotanto on elämän perusta ja monialaiset maatalousyrittäjät ovat maaseudun selkäranka

yrittäjätoiminnan laajentaminen perinteisen maanviljelyn rinnalla on osoitus maaseudun ihmisten aktiivisuudesta ja innovatiivisuudesta

viljaa ruista vehnääkin menee täältä paljon keski eurooppaan ja jotkut suomalaiset pienyritykset ovat saaneet avattua myöskin jatkojalosteille markkinoita eurooppaan

hallitusohjelmaan kirjattiin maatalouspolitiikalle kunnianhimoiset tavoitteet mutta kokoomuksen eduskuntaryhmän mielestä näiden tavoitteiden saavuttamisessa olisi voitu onnistua kyllä paremminkin

kyllä meillä suomessa pitäisi sääntelynpurkutalkoot järjestää tällä alalla mutta saa nähdä milloinka aloittaa se hallitus joka käärii hihat ja tekee sen

erityistä huolta tuleekin kantaa nyt jatkuvuudesta maaseudulla

kansainvälisesti suuntautuva ja kilpailukykyinen kotimainen ruuantuotanto pitää maaseudun elinvoimaisena ja luo työtä suomalaisille

kehotankin jokaista suomalaista näyttämään ruokakaupassa isänmaallisuutensa

arvoisa puhemies

katumaksuahan kiinteistön omistajat maksoivat siitä että kunta hoiti tietyt fasiliteetit siinä kiinteistön ympärillä eli kadun valaistuksen puhtaanapidon kaiken kunta hoiti mistä kiinteistön omistaja maksoi katumaksun ja tämä korvattiin

siksi maa ja metsätalousvaliokunta mietinnössään esittääkin harkittavaksi autoveron alentamista siellä missä joukkoliikennemahdollisuuksia ei ole

no sitten se muuttui kuitenkin yleiseksi rahastukseksi kunta alkoi rahastaa tällä kiinteistöverolla ja täällä eduskunnassa on niitä kiinteistöveroprosentteja nostettu varmasti joka vaalikaudella sen jälkeen

nyt kelirikkoaikana suomessa tälläkin hetkellä on tuhansia kilometrejä alempiasteisia teitä jotka tuskin ovat edes liikennöitävässä kunnossa

täytyy sanoa että tämäkin keskustelu taas on ollut aika kummallista koska tässä unohdetaan kokonaan se että tämä kiinteistövero on kaikkein epäoikeudenmukaisimpia veroja mitä voi veroja olla

veronkantajalle se on helppo mutta maksajat maksavat veroa siitä riippumatta onko se kiinteistö omistuksessa onko se velkarahalla se voi olla vaikka sataprosenttisesti tai lähes sataprosenttisesti velkarahalla omistuksessa vai onko se sitten ihan oikeasti kiinteistön omistajan omaisuutta

sen sijaan tarvitsemme toimia jotka oikeasti kannustavat ja luovat pohjan menestyvän ja jatkuvan yritystoiminnan syntymiseen

tulee vain mieleen se että joskus on tässä salissa äänestetty myöskin omaisuusverosta ja omaisuusveron poistamisesta

monet elinkeinotoiminnan kehittämisen mahdollisuudet kuten esimerkiksi tekesin tuet ovat kuitenkin maaseudun pienen yritystoiminnan ulottumattomissa

se olisi kyllä paljon oikeudenmukaisempi vero koska se on siitä todellisesta omaisuudesta eikä velalla hankitusta omaisuudesta josta maksetaan omaisuusveroa

toisaalta hetkellisten yrityshankkeiden tukeminen ilman tulevaisuuden näkymiä ei olekaan viisasta politiikkaa

toisin on käynyt

tästä kyseisestä hallituksen esityksestä käytiin täällä aika kiivaskin lähetekeskustelu noin kuukausi sitten

maaseutua ei pidetä elinvoimaisena katteettomilla lupauksilla ja lyhytnäköisillä kehittämisohjelmilla eikä kannettu vesi kaivossa pysy

oletin että talousvaliokunta sen lähetekeskustelun sisällön ottaa huomioon valiokuntakäsittelyssä mutta aika vähän talousvaliokunnan mietinnössä nyt on näkyvissä niitä elementtejä niitä puheenvuoroja mitä lähetekeskustelussa oli esillä

esimerkiksi palveluiden tuotannossa on mahdollisuuksia uuteen yritystoimintaan sillä harvaan asuttujen seutujen palveluiden järjestämiseen tarvitaan innovatiivisia ratkaisuja

on hienoa että ministeri koskisen johdolla on päätetty aloittaa ja nyt toteutetaan vihdoin laaja lainsäädäntöuudistus koskien koko metsätaloutta

se ei pidä paikkaansa puun polttamisen tuki on huomattavasti vähemmän

se vaikuttaa välillisesti monien muiden elinkeinojen kannattavuuteen ja mahdollistaa monipuolisempien palveluiden säilymisen myös vakituisten asukkaitten ulottuvilla

kuten ministerillä on varmasti hyvin tiedossa viljelijöitten ahdinkoa lisää tämän pakoteasian lisäksi se että varsinkin täällä etelä suomessa leipäviljan tuotantoalueella leipäviljasta suurin osa meni rehuksi elokuun korjuuajan runsaitten sateitten vuoksi

tähän metsänhoitoyhdistyslain uudistukseen on ollut todellakin tarvetta sillä niin metsänomistajien toimintaympäristössä kuin yhteiskunnassa yleisestikin on tapahtunut niin merkittäviä muutoksia ja esimerkiksi metsänomistajien tavoitteet metsänkäytön suhteen ovat muotoutuneet entistä monipuolisemmiksi

arvoisa puhemies

hallituksen toiminta on ollut kyllä oikeansuuntaista siltä osin että turpeen verotusta on nyt kevennetty ja ollaan keventämässä ja metsähakkeen tukea siltä osin ollaan korottamassa

mitä hallitus on suunnitellut tekevänsä nimenomaan eteläsuomalaisten viljelijöitten viljanviljelijöitten tämänkaltaisen ahdingon helpottamiseksi

poliisihallinnossa on tähän saakka toteutettu monia hallintouudistuksia mutta tähän asti on kyllä käynyt päinvastoin säästöt ovat muuttuneet lisäkuluiksi mutta toivottavasti tässä nyt saavutetaan joitain säästöjä

maatalousyrittäjien kuin myös muiden maaseudulla toimivien yrittäjien aktiivisuus ja yritteliäisyys ovat maaseudun elinvoimaisena säilymisen edellytys

mutta kun nyt onneksi tällä kertaa ministeri on aitiossa niin on syytä nostaa esille ulkomailta tuotu puu ja sen tukeminen

tätä yritteliäisyyttä ei saa lannistaa turhalla byrokratialla

tällä hetkellä käytössä olevat toimenpiteet ja nyt suunnitellut edistämistoimet eivät riitä alkuunkaan asetettujen bioenergiatavoitteitten saavuttamiseen

liikenneturvallisuus liikkuvan poliisin lakkauttamisen jälkeen varmasti tulee suomessa kyllä heikkenemään siitä olen ihan vakuuttunut

vähintä tässä tilanteessa olisi että kaikki se puu mitä tuodaan ulkomailta ja mille maksetaan tätä tuotantotukea myös olisi erotettu tai erotettaisiin tuotantotuen piiristä

haluan kiinnittää huomiota kahteen asiaan

tässä mietinnössä on korostettu itämeren suojelun tärkeyttä ja me kaikki suomalaiset varmaan korostamme sitä

päinvastoin nykyisillä uusiutuvaa energiaa koskevilla ohjauskeinoilla ja toimenpiteillä tavoitteista ollaan jäämässä kauas jälkeen

kysymys kuuluu nyt teille ministeri räsänen

miten monta henkilöä liikkuvassa poliisissa tällä hetkellä toimii hallinnossa ja montako miljoonaa nämä hallintohenkilöt sitten kustantavat tällä hetkellä

niinpä kun metsänhoitoyhdistysten pakollinen jäsenyys poistuu nyt uudistuksen myötä metsänomistajien vastuu oman metsänsä hoidosta tulee lisääntymään

esitys oli alun alkaen valmisteltu huonosti eikä nyt eduskuntakäsittelyssä ole valitettavasti huomioitu juuri lainkaan valiokuntien antamia lausuntoja

arvoisa puhemies

esimerkiksi maa ja metsätalousvaliokunta esitti lausunnossaan talousvaliokunnalle korjattavaksi useita esitykseen sisältyviä keskeisiä epäkohtia mutta näitä ei valiokunnan lopullisessa mietinnössä näy huomioidun